kun seuraatte niin siellä pieni piiri pyörii ja siellä hyörivät rahat samaan suuntaan

kun katsomme pohjoismaita katsomme suomen verrokkimaita odottakaa nyt kokoomus alkaa hermostua koska tulokset hallituspolitiikassa ovat teidän johdollanne kehnot katsokaa pohjoismaita viitemaita jotka eivät ole eurossa kaikki kasvavat kaikki voivat paremmin

tavoitteet puolestaan perustuvat yhteisiin intresseihin

ja miten arvonlisäveron korottaminen parantaa pienituloisen asemaa kun ruoka lääkkeet matkustaminen kaikki eläminen kallistuu

kiitoksia valtiovarainministerille esittelystä mutta siihen ne kiitokset sitten loppuvatkin

jos kerran tänne ei satsata eikä julkinen sektori vedä eikä yksityinen sektori niin miten te otatte järjestöt mukaan lievittämään tätä kurjuutta

niin meillä on kyllä keinovalikoimia olemassa mutta se minkä takia tällaiset on niin siksi että surkeasti on edellisten hallitusten edunvalvonta valmistelevassa työssä euroopan unionissa mennyt pieleen

tärkeää niin ikään on se miten kansainvälinen ja eurooppalainen yhteisö toimii kun sen perussääntöjä rikotaan

tällä hetkellä intressejä on lukuisia